on selvää että pullonkauloja löytyy ja hallitus on myös koettanut parantaa tilannetta muun muassa yhteisöveron laskemisella maltillisella palkkaratkaisulla ja niin edelleen

arvoisa rouva puhemies

siitä kiitos siis välikysymyksen tekijöille

siinä kyllä nostetaan esille monia tärkeitä nykyisen ja tulevan liikennepolitiikan muutosvoimia kuten vaikkapa digitalisaatio mutta niistä tehty analyysi puhumattakaan suositelluista politiikkatoimista on lyhytnäköinen

sen sijaan että oppositio antaisi tukensa hallitukselle uudistaa rohkeasti myös suomalaista liikennepolitiikkaa muuttuneeseen maailmaan sopivammaksi oppositio katsoo tiukasti peruutuspeiliin

esimerkiksi paljon puhutun rautatieliikenteen henkilöstökuljetusten osalta oppositio uskoo että suomalaisten kokonaisedun kannalta olisi parempi että suomi odottaisi vuosia ja taas vuosia kansallisten markkinoidemme avaamista kilpailulle

ikään kuin suomi voisi kaikessa rauhassa seurata sivusta muiden maiden ponnisteluja ja tulla vasta sitten entistä kovemmille markkinoille ja menestyä

arvoisa puhemies

itse olen tästä opposition kanssa täysin eri mieltä

suomen tilannetta me emme odottelemalla paranna

isoin ongelma meillä suhteessa muihin maihin on se että meidän liikennejärjestelmä on tällä hetkellä yksi tiukimmin säännellyistä toimialoista ja tehottomimmista järjestelmistä

globaalisti liikenteeseen liittyvä liiketoiminta kasvaa huimaa vauhtia

vastaus tähän isoon haasteeseen on hallituksen liikennekaarihanke jossa liikenteen palvelukokonaisuuksia yhtenäistetään ja markkinoita koskevaa sääntelyä puretaan

liikennekaaren ohella digitalisaation ja uuden teknologian tarjoamat mahdollisuudet tulee käyttää maksimaalisesti hyväksi

suomen on mahdollista nousta nykyisen laajan mobiiliosaamisen kautta digimurroksen suunnannäyttäjäksi

uusien mallien kokeiluun me tarvitsemme nyt rohkeutta jotta entistä rajallisempaa julkista rahoitusta voidaan irrottaa vaikkapa mittavan korjausvelan pienentämiseen

arvoisa puhemies

näillä sanoilla annan tukeni hallitukselle tässä kysymyksessä

se puolestaan hyödyttää myös muuta alueen matkailu majoitus sekä muiden palveluiden ylläpitoa ja kehitystä

on laskettu että jokainen retkeilypalveluihin ja luontokeskuksiin käytetty euro tuottaa kymmenkertaisesti matkailutuloa joka hyödyttää nimenomaan kansallispuistojen läheisyydessä toimivia yrittäjiä

tiedän että erityisesti hankkeessa aktiivisesti olleita savolaisia ystäviämme lopullinen nimivalinta ei miellytä mutta toivon että siitä ei jäänyt kenellekään mitään hampaankoloon

konneveden ja rautalammin kunnat sekä molempien maakuntien liitot ovat tehneet erinomaista työtä tämän hankkeen edistämiseksi ja uskon että näillä kaikilla on vielä paljon annettavaa tämän suomen nuorimman kansallispuiston muuttamiseksi suomen parhaimmaksi luontomatkailukohteeksi

arvoisa rouva puhemies

valtion televisio ja radiorahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen tilinpidollinen rahasto jota hoitaa viestintävirasto

mielestäni tähän ei liity edustaja lindtmanin kuvaamaa vuoren kokoista dramaattista ongelmaa

toiseksi tässä taloudellisessa tilanteessa kun joudumme leikkaamaan eläkeläisiltä opiskelijoilta työttömiltä työssä käyviltä keliaakikoilta tai vaikka keneltä sdp ei voisi hyväksyä yleisradion indeksin jäädyttämistä

anteeksi vain mutta nyt ei kuulosta vastuulliselta politiikalta

uskon että suuri yleisö tämän jäädytyksen kuitenkin ymmärtää ja hyväksyy

ja mitä parlamentaariseen työryhmään tulee uskon että se jatkuu täysin normaalisti kunhan työryhmän vetäjä matti vanhanen vain sen saa kunnolla aktivoitua